mikäli mitään ei tehdä niin velkaantuminen jatkuu suurempana kuin meidän tuottavuuden ja bruttokansantuotteen kasvu tulevina vuosina on mikä tarkoittaa että olemme hallitsemattoman velkaantumisen tiellä

perussuomalainen puolue on sitä mieltä että ei kannata edes yrittää estää totaalikatastrofia eikä kannata enää edes yrittää kehittää euroaluetta

tämä on hyvät ystävät se syy minkä takia hallitus haluaa tehdä määrätietoisia toimenpiteitä jotta suomalainen kuntarakenne uudistuu ja palvelurakenne uudistuu niin että suomi olisi palveluja tarjoava hyvinvointiyhteiskunta myös tulevina vuosina

käydään tämä asia nyt läpi

arvoisa puhemies

näin ollen siis myös puolustusvoimat on tämän julkisen talouden tasapainotuksen kohdalla tilanteessa jossa joudumme tilapäisesti laskemaan määrärahoja jotta ylipäänsä voimme turvata julkisen talouden kestävyyden

ja miksi näin

sen takia esimerkiksi työurien pidentäminen on aivan olennainen aivan keskeinen toimenpide jolla pystymme vaikuttamaan velkaantumiseen talouden kestävyyteen

siksi että me uskomme että suorat verot jotka kohdistuvat nimenomaan työn tekemiseen ja työn teettämiseen ovat haitallisempia työllisyyden kannalta kuin välilliset verot

jos me epäonnistumme vakauden säilyttämisessä jos me epäonnistumme euroalueen vakauden säilyttämisessä silloin edustaja soini sinä maksat

meillä on hyviä fiksuja suomalaisia nuoria joita on kasvatettu pidemmän tai lyhyemmän aikaa kotona ja toiset ovat olleet perhepäivähoidossa ja toiset päiväkodissa ja näin

jos katsotaan mikä meidän näkemyksemme mukaan on tilannekuva se on hyvin pitkälti samankaltainen kuin suomen pankin arviossa eli meillä on suhdanneongelma johon me emme kovin paljoa pysty itse vaikuttamaan korkeintaan sillä tavalla että teemme työtä eurooppalaisen talouden vakauden puolesta

minä luulen että aika moni meistä tarkoittaa kuitenkin sitä että meidän pitäisi päästä eu tasolla parempaan sääntelyyn eli perata lainsäädäntöä jotta eu ei sääntele vääriä asioita ja tämä on vähän eri asia kuin toimivallan siirto

tätä keskustelua kun kuuntelee niin täällä salissa tuntuu olevan ainoastaan loukkaantuneita syyllistäjiä pettyneitä ja sitten jokunen ammatikseen mielensä pahoittanut

irlanti olisi siis tasapainotuksen edessä siis totaalitasapainotuksen edessä ja välittömästi

minua kiinnostaa erityisesti tämä eli millaista eu lainsäädäntöä voisimme muuttaa jotta asiat edistyisivät paremmin kuin tällä hetkellä

voisikohan tästä keskustelusta saada hieman analyyttisemmän koska eivät asiat ole niin mustavalkoisia kuin me ammattipoliitikot monesti haluamme erilaisista motiiveista johtuen ymmärtää

ei ole mielekästä ohjata edes nykyisen kokoisia määrärahoja nykyisen kokoiseen rakenteeseen tulevina vuosina

eli kun etuudet on sidottu kustannusten nousuun niin kustannusten nousu otetaan huomioon etuuksien tason nousuna

jokainen meistä tietää että verotulot eivät kasva sillä tavalla että ne pysyisivät samassa tahdissa kuin palvelun tarve kasvaa

kun katsoo meidän yrityskenttäämme erityisesti puhtaiden teknologioiden ympärillä veden puhdistamisen bioenergian biopolttoaineiden teollisuuden energiatehokkaiden resurssitehokkaiden prosessien puolella meillä on tavattoman paljon hyviä kasvavia yrityksiä

me onnistuimme pienemmässä budjetissa ja oman nettomaksuosuutemme jäädyttämisessä alemmalle tasolle kuin mitä se muutaman viime vuoden aikana on ollut

vaikka eduskunta haluaisi antaa puolustusvoimille enemmän rahaa tulevina vuosina kuin tänä päivänä niin sitä lisääntyvääkään rahaa ei olisi järkevää käyttää nykyiseen rakenteeseen jos ajatellaan maanpuolustusta

älkää kertoko mikä on todennäköinen kuvio vaan kertokaa mitä perussuomalainen puolue tekisi pitääkseen eri maiden pankkijärjestelmän pystyssä

tämä hallitus on lisännyt useampia etuuksia mukaan tähän kustannusten nousun arviointiin

edustaja soini tänään te turun sanomissa sanotte että euta johtavat jose manuel barroso ja herman van rompuy jotka eivät pystyisi edes kalliossa pyörittämään grillikioskia

jos joku merkittävä euromaa kaatuu tai euro kaatuu johtaako se uusiin mittaviin leikkauksiin ja veronkorotuksiin suomessa

vai mikä se on se oikea lähde jos te olette kerta sitä mieltä että muutamalla eurooppalaisella maalla ei ole varaa pääomittaa omia pankkejaan niin kuin minun mielestäni pitäisi

se jaetaan molempien vanhempien kesken oli tämä sitten isä ja äiti

aivan yhtä lailla meidän pitää kantaa huolta tämän maan kilpailukyvystä jotta meillä perusteollisuus metsäteollisuus elektroniikkateollisuus ja myös metalliteollisuus pystyisi uusiutumaan tuomaan uusia tuotteita markkinoille koska sen perusteollisuuden varaan rakentuu myös hyvin paljon uutta

nyt olemme tietysti tottuneet perussuomalaisten kansanedustajilta ja puheenjohtajalta kuulemaan tämmöistä mutta minä mietin vain sitä että mitähän suomalaiset mahtaisivat tuumata jos minä antaisin samanlaisen haastattelun ja jos minä menisin komissioon lobbaamaan lng terminaalia jose manuel barroson kanssa niin että me saisimme tukea inkoon massiiviselle investoinnille ja minä sanoisin että muuten aamun lehdessä jos ette ole vielä turkkaria lukenut sanoin että sinä et pystyisi pyörittämään edes grillikioskia kalliossa

perussuomalaisten puheessa hyvin rankasti kritisoitiin puolustusvoimien johtoa ja sen ammattitaitoa toteamalla että puolustusvoimauudistus on vastuuton ja että teknologisessa kehityksessä mukanaolo sotilaiden varustaminen suomen puolustusvoimien varustaminen teknologian kehityksen mukana olisi jotenkin väärin

kun katsomme tulevaa budjettia siellä tietysti takuueläke on yksi keskeinen perusturvaa vahvistava uudistus

siitä tässä on kysymys

erittäin suurella todennäköisyydellä lainanantajat kiristäisivät lainahanojaan myös meidän muiden maiden kohdalla mikä puolestaan johtaisi yhä useamman maan kohdalla vakaviin vaikeuksiin

poliittiseen retoriikkaan kuuluu myös motiivien vääristely ja mustamaalaus mutta jokainen tietysti valitsee sen oman itselleen parhaiten sopivan tavan

liikenneministeriön pääluokka olisi ilmeisesti tuplaantunut

hallitus ymmärtää sen että talouskasvu ei ole yksin meidän käsissämme mutta me ymmärrämme myös sen että me voimme siihen omalta osaltamme vaikuttaa

voidaankin sanoa että tämä on oikeastaan viimeinen osa tämän hallituksen sosiaalisessa paketissa olevista suurista muutoksista

tai katsotaan vaikkapa tälle vuodelle tehtyjä budjettiesityksiä kilpailevia budjettiesityksiä

teillä on täysi oikeus olla eri mieltä kuin hallitus on mutta teillä täytyy olla rohkeutta teillä täytyy olla siviilirohkeutta katsoa suomalaista ihmistä silmään ja sanoa myös ne seuraukset mitkä tulevat siitä jos teidän politiikkanne onnistuu eli euro kaatuu

moni näistä perheistä on tehnyt varmasti vapaaehtoisen valinnan että äiti jää kotiin mutta kyllä tämä luku kertoo myös muusta

tässä kyllä peräänkuulutan ihan niin kuin täällä moni muukin on tehnyt sitä että ensi syksynä ostovoima ja kilpailukyky voisivat paiskata kättä koska ostovoima nousee kestävimmin silloin kun työllisyys lisääntyy

jos te olette hallituksen kanssa samaa mieltä että tekin harkitsette niin kuin mekin harkitsemme me teemme sen päätöksen niin silloin me olemme kaikki samalla viivalla

mietin vain sitä että tapoja suhtautua asioihin on hyvin monia mutta sen takia tuossa alussa pyysin voisimmeko me joskus puhua ihan kiihkottomasti siitä mitä haluamme euroopasta minkälainen rooli suomella pitää olla euroopan kehittämisessä mitkä ovat ne metodit joilla suomi maksimoi oman vaikutusvaltansa

kun tämän piti olla evästyskeskustelu eurooppa neuvoston kokousta varten niin täytyy sanoa että ihan hirveästi evästystä en ole siihen saanut

me pidämme sen listaamattomien yritysten osinkojen tason kertaalleen verotettujen osinkojen tason varsin kilpailukykyisellä tasolla

arvoisa puhemies

mutta puolustusmateriaali on maailmassa yksi nopeimmin kallistuva teknologian ala ja jos me haluamme kantaa vastuuta maanpuolustuksesta niin kuin haluamme kaikki tässä salissa meidän on oltava siinä teknologisessa kehityksessä kärjessä mukana ja se vaatii resursseja

me vertaamme itseämme suurin piirtein samassa taloustilanteessa oleviin maihin eli tanskaan itävaltaan itse asiassa samassa nettomaksuryhmässä ovat myös britannia ja ranska

meillä on paljon tehtävää isien ja äitien tai molempien vanhempien mahdollisuudessa hoitaa lapsia ja myös työelämän asenteissa ja työelämän tasa arvossa

oikeastaan ainoa evästys minkä perussuomalaiselta puolueelta sain on se että minä sanoisin eurooppa neuvoston kokouksessa että kaadetaan euro

mutta pidetään huolta tästä julkisen talouden uskottavuudesta koska sen voi menettää kerran ja sen jälkeen me kaikki kärsimme ja kovaa

mehän olemme kaikki rakentamassa semmoista suomea jossa ihmiset voivat luottaa omaan elämäänsä jossa ihmiset kokevat että tämä maa on sosiaalisesti oikeudenmukainen eli tämä on reilu maa tämä on maa missä saa innostua tämä on maa missä voi onnistua missä yrittäjän menestys on positiivinen asia ja se ei ole keneltäkään pois että tämä maa on kansainvälisesti aktiivinen ja vaikutushaluinen ja että tämä maa on suvaitseva ja moniarvoinen

pidämme palkkaverotuksen kilpailukykyisellä tasolla eli emme anna sen kiristyä vaikka perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron mukaan asiantuntijoitten palkkaveroa pitäisikin kiristää

hallitus on päätynyt tähän ratkaisuun sen pohdinnan seurauksena että me haluamme yhdistää lasten hoitomuodot

ja jos otetaan ranska pois niin nämä kolme muuta ovat maksupalautusta saavia ja siitä huolimatta meidän ja heidän nettomaksuosuudet ovat hyvin lähellä toisiaan riippuen vuodesta miten päin maitten osuus vaihtelee

tällaisia ihmisiä ovat tietenkin kaikkein pienituloisimmat kansaneläkkeen varassa elävät yksinäiset iäkkäät naiset jotka ovat tehneet työnsä perheenäitinä joille ei ole karttunut ansioeläkettä tai sitten vammaiset tai sairaat ihmiset

eli minä menisin eurooppa neuvoston kokoukseen ja sanoisin että suomalaiset kansanedustajat ovat pakottaneet minut edustamaan kantaa kaadetaan euro ja minä perustelisin sitä sillä että lamoja tulee lamoja menee tai sitten perustelisin sitä sillä kuten edustaja soini on sanonut että en pistäisi enää latiakaan tähän zorbakseen tai sanoisin komission puheenjohtaja barrosolle

samaan aikaan pienenevän ikäluokan kanssa meidän on uskallettava ja osattava tehdä rakenneuudistuksia jotta voimme kouluttaa varusmiehet jotta voimme maksaa palkat jotta voimme olla teknologisen kehityksen kärjessä

me emme lähde siis siitä että työn verotusta suomessa kiristetään vaan me lähdemme siitä että työn verotusta suomessa ei kiristetä pikemminkin madalletaan jotta työnteko on palkitsevaa jotta palkan maksaminen on aina kannustavaa ja mahdollista

aivan loppuun arvoisa puhemies hyvät edustajat yksi ehkä pieneltä tuntuva yksityiskohta mutta merkittävä yksityiskohta joka kertoo tämän rakenneuudistuksen tarkoituksesta ja tavoitteesta on se että tämän uudistuksen jälkeen meillä on mahdollista lisätä kouluttajia varusmiespalvelukseen

olen taipuvainen ajattelemaan samalla tavalla että meillä ei ole varaa suomen työpaikkojen talouskasvun kannalta ottaa valtavia pankkiruumiita niin väärin kuin se meidän kaikkien mielestä onkin

me haluamme muuttaa päivähoitojärjestelmää siten että se tukisi yhtä lailla kuin se tukee lapsen kehitystä myös työntekoa osa aikaisen työn tekoa kokoaikaisen työn tekoa koska ratkaisu suomen talouden haasteisiin on työ ja vain ja ainoastaan työ

eli jos me olisimme lähteneet sille tielle niin kuin muutamat kansanedustajat ovat vaatineet että maksupalautus on saatava en tiedä paljonko olisimme saaneet

eli meillä on ollut tämmöinen perusfilosofia että työtä mahdollisimman paljon turvataan työpaikat mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen ja sitten otetaan vastuuta niistä jotka ovat kaikkein heikoimpia jotka eivät omista ponnisteluistaan huolimatta kykene parantamaan oman elämänsä laatua

nyt meidän täytyy ymmärtää se että ei yksin veroilla vaan myös maltillisella työpaikkoja luovalla kilpailukykyä lisäävällä työmarkkinaratkaisulla on äärettömän suuri merkitys ja arvo suomalaisten työpaikkojen ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

asioilla on aina kaksi puolta kolikolla on aina kaksi puolta mutta me olemme harkinneet että tällä tavalla toimimalla me voimme edistää sekä työelämän tasa arvoisuutta että työn tekemistä ja kun otamme uusia joustavia käytänteitä mukaan niin pystymme tarjoamaan pienten lasten vanhemmille monipuolisemman palvelupaletin

tuossa joulun alla oppositio arvosteli että elvytetään liian vähän

arvoisa puhemies